suomea vaivaavat yhtä aikaa rakenteelliset ongelmat niin elinkeinoelämässä kuin julkisella sektorilla sekä pitkään jatkunut voimakas globaali talouden taantuma

suomen pelastaminen vaatii rakennemuutosten pikaista toteuttamista sekä toisaalta lisää työpaikkoja lisää tuottavuutta ja menestyviä yrityksiä

se vaatii työmarkkinoiden jäykkyyksien poistamista byrokratian ja normien vähentämistä sekä yrittäjyyden olosuhteiden edistämistä

meidän on yksinkertaisesti luotava sellaiset olosuhteet että maahan perustetaan nykyistä enemmän uusia yrityksiä

arvoisa herra puhemies

suomen kohtalo on yritysten käsissä

maan talous työpaikat ja verot ja niillä kustannettavat julkiset palvelut riippuvat viime kädessä yritysten menestyksestä

on kaikin puolin järkevämpää hoitaa yritysten olosuhteet kuntoon ja hyödyllisempää tukea yritysten menestystä kuin hoitaa työttömyyttä jälkikäteen sillä vain menestyvä yritys työllistää

toivottavasti näillä onnistutaan vähentämään suomalaista työttömyyttä ja työllistämään suomeen veronsa maksavia yrityksiä ja työntekijöitä

muutoin olen sitä mieltä että lisätalousarvion hengen mukaista ei ole tämän kautta tämän kokoisten suurten väylähankkeiden käynnistäminen eikä varsinkaan selonteon ohi tulevien hankkeiden käynnistäminen saatikka uudelleenkohdentaminen

hyvistä liikenneväylistä huolehtiminen on alueitten ja elinkeinoelämän elinehto mutta nykyinen käytäntö ei pysty siihen vastaamaan

on kestämätön tilanne että kehysten sisältä yritetään budjettivaroin pitää infraa kunnossa ja rakentaa uutta

toivottavasti suomessa ollaan hereillä ja haetaan tästä potista rahoitusta suomen ten t ydinverkon parantamiseen

tähän rajat ylittävään verkostoon suomessa kuuluu muun muassa nelostie joka on odottanut monilta osin kiireellistä parannustyötä jo kauan

meillä on paljon välineitä temin taholta tarjolla meillä on paljon uusia priorisointeja meillä on paljon kohdentamisia mutta mikään ei lähde erikseen vetämään

sellainen yrittäjä joka ottaa riskejä panee itsensä peliin ja lähtee viemään niin vientiin kuin kasvuunkin hakemaan niitä konsteja niitä kyllä on

mutta perkattaisiin yrittäjän mahdollisuudet saada riskinotosta ja yrittäjyydestä kunnon tulosta

kotipaikkakunnallanikin oulussa jossa yrittäjyyttä tuettiin saatiin usea sata startup yritystä syntymään

menopuolen säästöjä ei pystytä toteuttamaan ilman käynnissä olevien rakenneuudistusten loppuun saattamista

valitettavasti tilanteen vakavuutta ei jokapäiväisessä elämänmenossa ole vielä tiedostettu

oppositiopuolueet leikittelevät populistisuudessaan edelleen pikku yksityiskohdilla ymmärtämättä kokonaistilannetta

tämän vuoksi hallituksen kehysriihessä haluttiin kääntää suomen suunta takaisin nousu uralle tekemällä merkittäviä työpaikkoihin ja talouskasvuun tähtääviä toimia

hallitus pystyi vastoin ennakko odotuksia tekemään vaikuttavan kokonaisuuden ja määrittelemään suuret poliittiset linjaukset

isolla rakenteellisella elinkeinoverouudistuksella joka on yksi osa kehysriihen toimenpidepakettia tavoitellaan koko yrityskenttään voimakasta uutta kannustavuutta työllistää yhä useampi suomalainen suomessa ja saada vienti vetämään

arvoisa herra puhemies

on entistä tärkeämpää että yritykset saavat omarahoituksen kohennettua ja käyttävät sitä uusiin investointeihin ja työntekijöitten palkkaamiseen

kehysriihessä hallitus teki muitakin päätöksiä kasvavien yritysten rahoitusongelmiin perustamalla kaksi kasvurahastoa joihin voi sijoittaa myös yksityisen puolen rahaa

usein yrittäjäperhe on pannut kaikki likoon jotta yritys saataisiin jaloilleen ja se menestyisi

yrittäjän yritysvero koostuu yhteisöverosta joka on kaikille osakeyhtiöille samansuuruinen ja yrittäjän maksamasta verosta joka maksetaan yrittäjän yrityksestään saamasta tulosta

on oikeudenmukaista että yrittäjän firmastaan saamaa tuloa verotetaan keveämmin kuin riskittömän pörssiyhtiön pääomasijoitusta jossa ei voi eikä tarvitse tehdä mitään yhtiön menestykselle

on tyhmää ajatella että yrittäjä nostaisi rahaa yrityksestä verotuksen takia niin että yritys joutuisi sen takia vaikeuksiin

käytännössä se ei ole edes mahdollista joten toivoisin että porsaanreikämetsästäjätkin keskittyisivät jo kasvun aikaansaamiseen jakamisen sijasta

täytyy kyllä nostaa hattua niille lukuisille perheyrittäjille jotka ovat kymmeniä vuosia pyörittäneet yritystään ja tehneet sukupolvenvaihdoksen eivätkä ole sortuneet myymään yritystään

yrittäjyyteen tarvitaan kannusteita ja riskinotosta pitää palkita jotta yhä useampi rohkenisi lähteä yrittäjäuralle

herra puhemies

haluaisin kiinnittää arvoisan ministerin huomion erääseen ilmiöön joka on ollut jo jonkin aikaa elikkä pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten kaupunkien pysyvään suureen työttömyyteen

tämä on ollut jo jonkin aikaa olemassa ja sille eivät ole kunnat ja kaupungit siellä paikallisesti pystyneet kyllä paljon tekemään suurtakaan

tässä ovat juuri ne nuoret jotka ovat osin jo syrjäytyneet osin ovat syrjäytymisvaarassakin

väitän että jokainen kuntapäättäjä joka on tuskaillut rahan riittävyyden kanssa kyllä tasan tarkkaan tietää millainen ei ole elinvoimainen kunta

kunta ei voi olla pelkästään peruspalvelujen järjestäjä vaan kunnalla pitää olla merkittävä rooli myös kuntalaisten välillisen hyvinvoinnin edistäjänä

tällaista kuntaa ei minun mielestäni voida sanoa elinvoimaiseksi kunnaksi varsinkaan kun puolet tuloista tulee verontasauksina toisilta kunnilta tai valtionosuuksina valtiolta

arvoisa herra puhemies

kuntarahoitus antaa kaikille kunnille lainaa samalla korolla riippumatta kunnan kantokyvystä kun takaukset ovat yhteisvastuullisia

ovatko jotkut kunnat kreikan tiellä

elinvoimainen kunta pystyy luomaan välitöntä ja välillistä hyvinvointia ja hyötyä asukkailleen ja yrityksilleen ja koko alueelle

vahva kunta pystyy tarjoamaan puitteet monipuoliselle elinkeinoelämälle laadukkaalle palvelulle sekä järjestämään toimivat kunta ja lähipalvelut

taloudellisesti vahva ja resurssiltaan riittävä kunta voi toimia moottorina luotaessa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä ja uusia työpaikkoja oman kunnan alueella

tämän vuoksi kunnilla täytyy olla elinvoimaa ja taloudellisia resursseja myös muuhun kuin vain peruspalvelujen tuottamiseen

kuntien panostukset elinkeinojen toimintaedellytyksen luomiseen tulevat takaisin monesti suoraan asukkaittensa taskuun

sellaisen kunnan asukkaat ovat voittajia joilla on varaa panostaa muuhunkin kuin vain ulkopuolisilta kuntayhtymiltä ostettaviin peruspalveluihin

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen talousarvioesitys kertoo tästä karua kieltään

vain menestyvä yritys luo työpaikkoja

esimerkiksi tavoite parantaa pk yritysten mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen on selkeä osoitus siitä että hallitus on ryhtynyt tositoimiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

sen sijaan ihmettelen kyllä opetusministeriön logiikkaa vähentää toisen asteen koulutuspaikkoja sieltä missä nuorisotyöttömyys on kaikista suurinta ja missä on vaikeinta päästä toisen asteen koulutukseen

arvoisa herra puhemies

suomi on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeassa murroksessa

eilen vahvistui että nokian symbian käyttöjärjestelmän kehittäminen käytännössä loppuu oulussa

nyt olisi ensiarvoisen tärkeää mielestäni että tämä osaaminen joka on meidän paras tukijalkamme saataisiin pidettyä suomessa

tällä hetkellä suomessa on jo paljon agentteja jotka ovat viemässä meidän huippuosaajiamme niin itään kuin länteenkin

nyt hallituksen esittämä kasvupaketti omalta osaltaan vauhdittaa uusia kasvuyrityksiä menestymiseen ja näihinkin työpaikkoihin mutta tarvitaan vielä lisää

käsittelyssä olevassa liikennepoliittisessa selonteossa on varsin varovasti otettu kantaa pohjoisen uuden tulemisen vaatimiin liikennehankkeisiin

tämä edellyttää mittavaa liikenneverkoston kehittämistä pohjois suomeen niin että voidaan varmistaa toimivat yhteydet jäämeren satamien kautta kansainvälisille markkinoille

ruotsi ja norja ovat jo omat liikennepoliittiset linjauksensa tehneet mutta suomessa ei vielä ole uskallettu tehdä strategisia linjauksia

valtiovarainvaliokunta toteaakin ihan oikein omassa lausunnossaan että venäjän pohjois suomen ja arktisten alueitten kehityksen edellyttämien liikenneyhteyksien strateginen merkitys olisi tullut ottaa tässä vaiheessa selontekoa painokkaammin huomioon

arktisen alueen lisääntyvä liikenne edellyttää yhteisiä sääntöjä liikennettä helpottavia teknisiä apuvälineitä sekä uutta infraa

jos olemme aktiivisia ja ennakkoluulottomia suomalainen osaaminen pystytään mittavasti hyödyntämään talvimerenkulun arktisen teknologian ja laivanrakennuksen hankkeissa

herra puhemies

eduskunnan saaman tiedon mukaan liikenneinvestointien erilaisia budjetti ja rahoitusmalleja on selvitetty hallitusohjelman lausunnan mukaisesti

selvityksissä on päädytty toimenpiteisiin jotka joustavoittavat ja selkeyttävät talousarviomenettelyä mutta eivät kuitenkaan vaaranna valtiontalouden menojen hallinnan edellytyksiä ja vakautta

haluaisin rohkaista hallitusta rohkeasti ottamaan käyttöön uusia ennakkoluulottomia avauksia infrahankkeiden rahoitukseen

kaksi tällaista vanhenevaa lauttaa liikennöi hailuodon ja mantereen välillä

näiden lauttojen korvaaminen sillalla on osoitettu moneen kertaan kannattavaksi

täällä on tänä iltana useaan kertaan todettu että selonteossa ei mainita mitenkään käynnissä olevia väylähankkeita jotka on jo päätetty hallituksessa ja eduskunnassa

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kiinnittää hallituksen huomiota tässä selonteossa sinänsä vähälle huomiolle jääneeseen eurooppalaisen ten t verkoston pitkäjännitteiseen suunnitteluun ja toteutukseen

en olisi niin pitkälle menossa kuin edustaja eerola petsamon vuokraamiseen mutta kannattaisin lämpimästi sitä mitä norja ja venäjä ovat juuri toissa viikolla tehneet elikkä viisumitonta vyöhykettä kahta puolta rajaa ja jos suomi tulisi siihen mukaan niin siellä olisi alue jolla voitaisiin liikkua vapaasti

ajattelisinpa niinkin että sinne varmasti sijoittuisi yrityksiä joilla on intressiä toimia koko barentsin alueella

on mielenkiintoinen sattuma että koko viikon eduskunnassa jatkunut valtion ensi vuoden talousarvioesityksen lähetekeskustelu huipentuu päivään jolloin työmarkkinakeskusliitot ovat päässeet kattavaan työmarkkinasopimukseen

tästä sopimuksesta täytyy onnitella myös pääministeri jyrki kataista ja hänen hallitustaan joka sitkeästi patisteli työmarkkinosapuolia sopimukseen vaikka neuvottelut jo kertaalleen katkesivatkin

tässä tilanteessa meidän on suomessa kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä pitämään oma taloutemme kunnossa luomaan vakautta ja ennustettavuutta yritysmaailmaan ja sitä kautta työllisyyteen

yhteisöveron lisäalennus energiaveroleikkurin aikaistaminen t k vähennyksen käyttöönotto tai mahdollinen pääomasijoit tajien niin sanottujen bisnesenkelien panostusten kannustaminen ovat kaikki niitä keinoja joita kokoomus on ajanut yritysten toimintaedellytysten ja kasvun tukemiseksi

seuraavaksi onkin katsottava työmarkkinaliittojen suuntaan jotta sopimuksen taakse saadaan mahdollisimman kattavasti kaikki liitot

äskeisellä hallituksen kyselytunnilla pääministeri katainen määritteli kattavuuden uudella ja mielestäni oikealla tavalla

hänen mukaansa hallitus tulee tarkastelemaan kattavuutta sekä määrällisillä että laadullisilla kriteereillä

määrällinen on tietenkin sopimukseen liittyvä osapuolten lukumäärä ja laadullinen taas tarkoittaa sitä etteivät kattavaa sopimusta eikä suomen pyörien pyörimistä saa horjuttaa pienet sopimuksen ulkopuolella jäävät alat

arvoisa puhemies

ensi vuoden talousarviossa joudumme tekemään myös kipeitä ja vaikeita päätöksiä jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan taata myös tulevina vuosina

kaiken perusta on työ ja erityisesti nuorten työllisyys

onkin merkille pantavaa että hallitus jatkaa työmarkkinaosapuolten tukipaketissa sitä samaa linjaa kuin ensi vuoden talousarvioesityksessä turvaamalla yritysten kilpailukykyä ja vauhdittamalla uutta kasvua